ei sellaisia päätöksiä ole tehty mutta ehkä tästä pilkkomis sanasta voisi jotakin sanoa jos heitä ei yhtiötä olisi

eduskunta edellyttää että suomessa järjestetään kansanäänestys mikäli kataisen hallitus sitoutuu eurokriisin varjolla päätöksiin jotka edellyttävät perussopimuksen muuttamista ja johtavat liittovaltioon

pidän sitä hyvänä

yhtiöiden pilkkominenhan tarkoittaa sitä monesti että sieltä irtoaa jokin niin sanottu spin off jokin liiketoiminta joka pääsee kehittymään paremmin kuin jossakin yhtiön sisällä

ulkoministeri ei ole vaatinut suomen eroa eusta tai kansanäänestyksen järjestämistä siitä

ehkä suurin virhe on se että kreikka otettiin ylipäätänsä euroalueen jäseneksi

minun mielestäni tässä suomen perustan pttn tekemässä selvityksessä viitataan yhteen saksalaiseen tutkimukseen viime kesältä ja jos sieltä rupeaa kaivamaan jälkikäteen mitä tässä olisi pitänyt tehdä niin ehkä jotakin aavistuksia niistä ratkaisuista saadaan

me tarvitsemme nyt käytännönläheisen etenemistavan jolle antaa komission nykyinen työohjelma erittäin hyvän pohjan

outotec on toinen esimerkki joka on kaivosteollisuuteen keskittyvä yritys ja yhä enemmän tekee uusiutuvan energian puolella töitä

painotin tuolla eurooppa neuvoston kokouksessa sitä että meillä on hyvä ohjelma mutta meillä on ongelmia ohjelman toimeenpanossa

samaan aikaan me haluamme luopua kivihiilestä me haluamme luopua tuontisähköstä

tikkurila on yksi esimerkki tällaisesta

ja tämä todettiin siellä myös monesta muustakin suusta että implementointi on meidän suurimpia ongelmiamme

nämä kolme esimerkkiä valtionyhtiöistä

en missään tapauksessa ottaisi tätä keinoa työkaluvalikoimasta myöskään pois että yhtiöistä lähtee jokin osa kehittymään itsenäisenä ja erillisenä

entäs sitten kun mennään portugaliin irlantiin ne kestävät tämän tarkastelun vaikka niitä tarkastellaan yksittäisinä maina ilman että se olisi aiheuttanut dominoilmiön

minusta meidän pitää pystyä käymään avointa ja rehellistä keskustelua siitä missä kohdissa eu on mennyt väärään suuntaan ja mitä pitää korjata ja oikaista

mutta nämä kreikan jatkopaketit eivät kestä tätä tarkastelua ainoastaan siinä tapauksessa että ne edelleenkin olisivat aiheuttaneet tämän dominoilmiön

meillä tulee eduskuntarajat eli nämä yhtiöiden rajat toisen lisätalousarvion yhteydessä tänne käsiteltäväksi

minun mielestäni laina aikojen jatkossa on kysymys siitä uskommeko me edelleenkin niitten selviytymiseen ja se minun kysymykseni on että uskommeko me

tämä yhden kolmasosan uusi strategisen omistuksen raja tulee vaatimaan lainmuutosta ja myöskin tämä kehitysyhtiön rooli tulee vaatimaan lainmuutosta

tämmöisen kasvurahaston rahastojen rahaston elinaika on ehkä seitsemän vuotta

uskotteko te valtiovarainministeri että kreikka selviää velvoitteistaan

mutta tämä keskustelu osoittaa myöskin sen että meillä ei ole suuria erimielisyyksiä myöskään jatkokehittämisen suunnasta

edustaja ihalainen ihan mielenkiintoinen idea olen käynyt sitä läpi mutta en kyllä yhtiöittäisi tätä team finland toimintoa vaan tämä vientitoiminta on tyypillisesti yritysten ydinosaamisen aluetta

parempaa implementointia vähemmän sääntelyä

sen ehdoton edellytys on että sen rinnalla on aina yksityinen euro

uskon että siihen kysyntä löytyy ja tarve löytyy

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä siitä että työpaikkojen syntyminen on kymmenen vuoden urakka mieluummin kuin kolmen kuukauden urakka mutta töihin pitää ryhtyä heti

meillä on myöskin sellaisia yhtiöitä joiden tämänhetkistä tilannetta arvioimalla valtio joutuisi pääomittamaan merkittävästi enemmän yhtiön huonosta tilanteesta johtuen

eli on varmasti tilanteita joissa omistajapäätöksiä on historiassa tehty sekä onnistuneesti että epäonnistuneesti mutta on vähän vaikea tehdä niitä arvioita jälkikäteen

me näemme että tämä on yksi keskeisimpiä ongelmia uuden suomalaisen työn syntymisessä se kriittisen vaiheen rahoitus

mitä tulee työvoiman tarjontaan niin ilman muuta työuraratkaisu on siellä se merkittävin mutta työn tarjontaan pitää tehdä paljon enemmän

puolangalta tai hailuodosta voidaan tehdä etätyötä minne tahansa

arvoisa rouva puhemies

teimme tästä asiasta maaliskuussa paperin joka on julkinen jossa kerrotaan juuri nämä periaatteet mitkä äsken kertasin

teknologia antaa meille mahdollisuudet tuottaa hajautetusti koulutusta palveluita tai energiaa

todennäköisesti tämä suomen yrittäjien työvaliokunta otti myöskin tämän rahoituskriisin mikä tällä hetkellä monissa yrityksissä on päällä ainakin siellä heidän barometrissaan se nousi esille

arvoisa puhemies

olen iloinen että jungnerin ja lindströmin samansisältöinen lakialoite on myös osaltaan edistämässä tätä keskustalaisille tärkeää asiaa

edustaja ihalainen tästä kehitysyhtiöstä

ensinnäkin on erinomainen asia että tämä epäselvä laki täsmentyy ja kokonaisvastuumme määrä hahmottuu edes vähän selvemmin

peräänkuulutimme hallitusohjelmassa myös sitä että unionilla tulee olla terrorismin kansainvälisen rikollisuuden ja hybridiuhkien torjumiseksi yhteisiä keinoja

sen päätehtävänä on tuoda omistajarakenteen muutos tänne työkalupakkiin

mutta velkaa vai ei valtionyhtiöiden myyntiä vai ei

meidän tulee jatkuvasti etsiä uusia pysyvien kilpailuetujen muotoja

neljäsosakin tästä jos me suuntaisimme tähän kasvurahastoon riittää ilman että tarvitsee myydä mitä jos se olisi totta että että siellä mitään jos se on totta että se on tulosta eikä myydä omaisuutta

siellä voidaan tehdä sekä pääomittamista että yhtiöiden kehittämistä osina niin kuin tuossa muutaman esimerkin mainitsin

totesimme että euroopan unionin ulkopoliittinen yhtenäisyys on keskeistä myös sen kansainvälisen vaikutusvallan kannalta

meidän tulisi tehdä poliittisilla päätöksillä hajautetun strategian toteuttaminen mahdolliseksi

valtiopäivien avauskeskustelussa totesin

edustaja haglund ja edustaja arhinmäki kyselivät kärkihankkeiden rahoittamisesta

yksi erinomainen ja kohtuullisen halpa tapa on kuljetustuki

näistä kahdesta asiasta on nyt kyse kun suunnittelemme suomen osallistumisen jatkamista ja vahvistamista turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä pohjois irakin erbilissä

omaisuustulot ovat osinkoja pääomapalautuksia myyntejä

toisaalta kyse on eurooppalaisesta vastuunkannosta ja eurooppalaisesta turvallisuusyhteisöstä

suomessa on runsaasti sopivia teollisuustiloja sekä jäähdytykseen tarvittavaa kylmää

google on jo sijoittunut sopivien tilojen ja lähes ilmaisen jäähdytysenergian vuoksi haminaan

jos näin on niin tämä ervvn vivuttaminen tekee mahdottomaksi suomen ja kreikan välille tehdyn vakuusmallin käyttämisen jatkossa

oulussa on tehty hyvää työtä

siellä on edellisen hallituksen uudistusten pohjalta tehty vapaaehtoinen kuntaliitos joka on sille alueelle hyvä mutta niin on tehty hyvää yhteistyötä myöskin etelä karjalassa missä on valittu tämmöinen maakuntamalli joka toimii siellä hyvin

oli hyvin merkityksellistä että eu maat vastasivat ranskan avunpyyntöön nopeasti yhtenä rintamana suomi ensimmäisten joukossa

yksi tärkeä tulevaisuuden tutkimusala on pienten lämpötilaerojen hyödyntäminen sähköntuotannossa

minun mielestäni tämä osoittaa sen että suomeen ei voi tehdä yhtä mallia mihin nyt ajetaan tällä hallituksen kuntauudistuksella

yhteinen vastaus ranskan avunpyyntöön osoitti että yhteistyön henkeä euroopasta tiukan paikan tullen löytyy

tätä vuosikymmenten aikana rakennettua henkeä meidän on tärkeä vaalia juuri näinä aikoina

arvoisa puhemies

ranskan vetoaminen lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lausekkeeseen oli tärkeä muistutus siitä että tuo lauseke todellakin toimii

se tarkoittaa yhtäältä sitä että suomi on sitoutunut antamaan apua toisille eu maille jos tällaista apua meiltä pyydetään

senkin vuoksi on tärkeää että päivitämme parhaillaan lainsäädäntöämme sellaiseksi että avun antaminen ja vastaanottaminen on mahdollista

meille suomena on luonnollista vastata ranskan tähän pyyntöön jatkamalla läsnäoloamme pohjois irakin erbilissä missä olemme jo läsnä

erbil operaation jatkamisessa ja vahvistamisessa on kyse suomen kansainvälisestä vastuunkannosta

arvoisa rouva puhemies

monet kriisimaat ovat jo toimensa tehneet

tämä on äärimmäisen tärkeä sopimus taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseksi

sekä usa että eu tarvitsee lisää talouskasvua ja työpaikkoja

usalla on menossa useampaankin eri ilmansuuntaan vapaakauppasopimusneuvotteluja ja meidän pitäisi pitää huoli siitä että tämä intressi tähän sopimukseen säilyy

keskinäisen yhteistyön tiivistäminen on entistäkin tärkeämpää näinä aikoina

markkinoillepääsykysymykset ovat tärkeitä tietenkin suurteollisuudelle niin kuin edustaja salolainen tuossa otti esiin jäänmurtajat öljyntorjuntakalusto myöskin julkiset hankinnat